toki tähän keskustelun taustaan liittyy se että tämän tärkeän asian osalta osittain näennäisestikin haetaan erilaisia mielipiteitä erilaisia näkökulmia mutta silti voi tuommoisena yleisenä johtopäätöksenä todeta että varsin yksimielinen peruskäsitys suomen turvallisuus ja puolustuspoliittisesta linjasta on olemassa

euroopan unionin jäsenyyden kautta olemme mukana tässä vahvassa turvallisuusyhteisössä joka osaltaan vahvistaa myös tämän koko selonteon perustana olevaa laajaa turvallisuuskäsitettä

nimittäin puolustushallinnon lisäksi tarvitaan tätä hyvin selkeää ulkoasiainhallinnon näkökulmaa ja näkökulmaa joka pureutuu myös sisäministeriön hallinnonalaan ja molemmilta alueilta löydetään myös asiayhteyksiä asiakokonaisuuksia joissa tarvitaan myös euroopan unionin yhteistyökokonaisuutta

ja kun me käymme tätä keskustelua hyvin helposti tämän asian ympärillä käydään semmoista mustavalkoistakin linjanvetoa

mikä merkitys nato jäsenyydellä voisi olla suomelle tilanteessa jossa me emme näe mitään selvää turvallisuusvajetta minkä myös selonteko toteaa

sen lisäksi on äärimmäisen tärkeää ja tätä kautta ehkä tulen puheenvuoroni siihen kaikkein olennaisimpaan kysymykseen että samaan aikaan arvoisat kollegat kun me pohdimme tätä nato option roolia meidän tulee pohtia tartummeko me riittävällä jäntevyydellä suomalaisten nuorten sanon ensisijaisesti suomalaisten nuorten miesten vastuullisuuteen hoitaa yleinen asevelvollisuus

tämä on kysymys johon olen joskus aikaisemminkin eduskuntapuheenvuorossa tarttunut mutta hämmästelen sitä minkälaisella velttoudella me kansanedustajina hyväksymme sen velttouden joka on vahvistumassa ja pesiytymässä suomalaisten nuorten miesten keskuuteen

tässä mielessä minusta on äärimmäisen tärkeää että vaikka me kuinka ylläpidämme nato optiota jos tämä pieni kansallisvaltio voisi sanoa menettää sellaisen vastuullisuuden ytimen joka nousee omasta kansasta oman kansan sisältä emme me saa sellaista turvatakuuta myöskään natosta mitä me ehkä perimmältään olemme sieltä hakemassa ja hapuilemassa

tämän vuoksi arvoisa puhemies haluan hyvin vahvasti tuoda esille sen emme myöskään eusta haluan tuoda hyvin vahvasti esille sen että millä tavalla me nostamme yleisen asevelvollisuuden arvoa ja merkitystä

tätä kautta luomme sen luonnollisimman lähtökohdan myös suomalaiseen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan

todellakin tämä kotitalousvähennyksen laajennus on varmasti erinomainen asia myös energiaratkaisujen kehittämisessä ja käytäntöjen parantamisessa

mutta sen lisäksi nyt näihin ilmastotalkoisiin liittyen monet rakennusmääräykset muuttuvat ja erityisen suuri huolenaihe on siinä että suomalainen perinteikäs hirsirakentaminen säilyttäisi kilpailukykynsä ja tiedän sen että ministeriössä valmistellaan nyt myös hirsirakentamiseen uusia määräyksiä ja pelkona on se että nämä vaatimukset nousevat sille tasolle että kirsi hirsivahvuuksista tulevat niin koviksi että tämmönen kilpailukykyinen toiminta ennen kaikkea mervi kansainvälisesti kilpailukykyinen toiminta meidän hirsiteollisuutemme osalta tulee vaarantumaan

erityisen tärkeää on että yliopistot saavat lisää rahaa panostetaan erityisopetukseen nuoriin

kun tässä nyt mainitaan näiden säätiöyliopistojen pääomitus niin onhan nyt varmistettu myös että muidenkin yliopistojen osalta tämä pääomitus tulee toimimaan

se on tietyn tyyppinen aikapommi ja sen vuoksi toivoisin että edelleen opetusministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön toimesta yhdessä vielä syvennettäisiin sitä näkemystä millä tavalla tämmöinen nuorten syrjäytymisen esto ohjelma saataisiin lähivuosina toimimaan

arvoisa puhemies

käytän hieman periaatteellisemman puheenvuoron koska tämä lienee viimeinen budjetin lähetekeskustelu minun kohdallani suomen eduskunnassa

kun tulin eduskuntatyöhön suomi oli voisiko sanoa laman jälkiaalloilla jolloinka jouduttiin tekemään isoja päätöksiä

sen teema oli

en arvoisat kollegat yritä edes sanoa että minä olisin tämän tehnyt mutta haluan kannustaa siinä mielessä mitä merkitsee tehdä tätä luottamustyötä jos on missio joka ohjaa ja suuntaa omaa ponnistelua

siksi ajattelin että otan muutaman asian jotka näen nyt edessä olevan ison kansainvälisen murroksen ja turbulenssin kyljessä pienen suomen suurina haasteina ja jotka jollakin tavalla hahmottuvat ensi vuoden talousarviossa mutta joihinka käsitykseni mukaan on iskeydyttävä paljon lujemmin

nyt tällä hetkellä me olemme tyytyväisiä siihen että olemme säilyttäneet siedettävällä tasolla työttömyyden

millä tavalla me otamme osuuden siitä maailmankaupasta jossa teollisen tuotannon osuus on noin kaksi kolmasosaa tilanteessa jossa aasia kiina etulinjassa monet pienemmätkin aasian maat indonesia intia etelä amerikasta brasilia jättiläisenä ovat ottamassa yhä merkittävämpää roolia pelisäännöillä jotka luovat tiettyä suhteellista kilpailuetua euroopan unioniin ja suomeen nähden

sen vuoksi me joudumme uudelleen arvioimaan hyvin monia asioita ja siksi tartun esimerkinomaisesti kahteen tässä omassa puheenvuorossani

energiaverotuksesta on keskusteltu erittäin paljon ja me iloitsemme tässä salissa että on toteutettu tämmöinen huikea vihreä verouudistus joka merkitsee sitä että suomalainen teollisuus maksaa enemmän veroja suhteessa ensi vuonna mitä se on maksanut tänä vuonna

moni suomalainen kotitalous maksaa enemmän veroja ensi vuonna mitä se on maksanut tänä vuonna

tällä kuvaan sitä mitä merkitsee että suomi pienenä maana tekee myös verotuksen osalta ja energiaverotuksen osalta ratkaisuja jotka luovat kuitenkin riittävän kilpailulähtökohdan meidän menestymisellemme

minä ajattelen sitä millä tavalla me katsomme pohjoismaiden tulevia energiastrategioita joilla sopeudutaan tähän ilmastomuutokseen

kun me keskustelemme suomen eduskunnassa minusta on aivan hämmentävää se että me vaadimme että pohjois pohjanmaalla ja ahvenanmaalla pitäisi toteuttaa täsmälleen samanlaista energiastrategiaa

tämän laajan maan keskeinen kilpailuetu on se että me pystyisimme ihan samalla tavalla kuin euroopan unionin sisällä ajatellaan energiasta että on alueita joille sopii tuuli on alueita joille on suhteellisesti edullisempi kivihiili jopa kivihiili tämänkin ilmastopolitiikan puitteissa hyväksymään sen että ahvenanmaalle on luonnollisempaa tuulivoiman rakentaminen ja pohjois pohjanmaalla esimerkkinä on luonnollisempaa turpeen käyttö siinä energiastrategiassa energiapaletissa jolla me tuotamme huomatkaa erittäin mittavan kotimarkkinan näkökulmasta tuotteita palveluja sekä teollisuudelle että kansalaisille

se on puoli nokiaa

se on kollegat puoli nokiaa

sen vuoksi minusta meidän pitäisi löytää aitoa luottamuspääomaa suomen eduskunnassa keskustella tämän tyyppisistä kysymyksistä ja jättää turhanpäiväinen paikallispolitikointi sivuun

emme me kilpaile ahvenanmaana ja pohjois pohjanmaana helsinkinä pohjois suomena vaan me kilpailemme nyt tällä hetkellä emme pelkästään edes euroopan unionin sisällä vaan globaalisti

on paradoksi jos kilpailijamaiden pelisäännöt ovat eri maailmasta ja silti me toimimme yhteisillä globaaleilla markkinoilla

tämä on arvoisa puhemies toinen esimerkki ja jos sallitte niin lyhyesti vielä otan toisen nimittäin millä tavalla suomi nousee henkisesti jaloilleen uudistamaan koulutus ja innovaatiojärjestelmän

niitä onneksi on muutamia mutta vain muutamia

me samanaikaisesti toteamme että yritysten riskirahoitukseen nimenomaan yritysten ylösrakentamiseen meillä ei ole riittävästi määrärahoja käytettävissä

yliopistouudistuksen tehtävä on sitoa käytäntö ja teoria paremmin yhteen